miksi arvopaperikauppaa johdannaiskauppaa valuuttakauppaa osakkeilla ja valtion oblikaatioilla käydään kauppaa eikä siinä ole liikevaihtoveroa mukana

arvoisa puhemies

mikä merkitys on sillä että meillä on kansanedustaja euroopan neuvoston valtuuskunnassa meillä on kansanedustaja etyjin parlamentaarisessa yleiskokouksessa tai weun assemblyssä tai pohjoismaiden neuvostossa

ensimmäinen merkitys on tietysti se että me olemme siellä kansainvälisessä foorumissa käymme keskusteluja tapaamme kollegoja olemme sitä kautta vuorovaikutuksessa

sen me kaikki varmasti tunnistamme että ne ovat parlamentaarisia elimiä ne eivät ole suoraan hallituksia ohjaavia elimiä mutta joka tapauksessa siinä on vuorovaikutussuhteessa niihin kansainvälisiin järjestöihin kuten etyjiin pohjoismaiseen ministerineuvostoon tai euroopan neuvostoon

joskus saattaa arvoisa puhemies jopa syntyä tilanteita että noiden toimintojen kautta vaalitarkkailun mahdollisesti monien muidenkin toimien osalta tai erityisedustajien tehtävien kautta me suomalaiset kansanedustajat pääsemme suoraan kiinni voisiko sanoa siihen politiikan tekemisen ytimeen mitä kansainvälisissä järjestelmissä tehdään

ehkä se tärkein mitä me saamme olemalla noissa verkostoissa kansainvälisillä foorumeilla mukana on se palauma minkä me sieltä tuomme tähän kotimaiseen keskusteluun

sen takiahan me olemme tässä kansanedustuslaitoksessa että me pystymme sijoittamaan suomen maailmankartalle pystymme arvioimaan oman hallituksemme toimintoja ja ennen kaikkea voimme käydä tämän keskustelun tässä mutta sekään ei ole se tärkein vaan ehkä tärkeämpää on se että me olemme vuorovaikutuksessa suomen hallitukseen joka on se toimija suomesta kansainvälisessä kentässä

me pystymme arvioimaan meillä on kompetenssia asiantuntemusta ja näkemystä ja se syntyy vain sillä että me emme eristäydy parlamenttinakaan jolloin me pystymme olemaan mukana luontevassa vuorovaikutuksessa poliittisessa vaikuttamisessa joka koskee suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja suomen kansallista politiikkaa

tässä suhteessa arvoisa puhemies pidän arvokkaana sitä tietysti on helppo sanoa olen jäävikin arvioimaan että suomalaiset kansanedustajat ovat vahvasti mukana myöskin kansainvälisessä yhteistyössä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa

arvoisa puhemies

se mikä on itseisarvo on johdonmukainen ulko ja turvallisuuspoliittinen linja ja sen on syytä tietysti näkyä ulospäin

ukkola virittää keskustelua mutta jossain määrin on aika huolimatonta todeta venäjän olevan ihmisoikeusrikkomusten osalta maailman pahimpia maita

minä en lähde puolustamaan venäjän ihmisoikeustilannetta tunnistan siellä erittäin suuria ongelmia jotka liittyvät korruptioon oikeusvaltioon liittyvät myöskin ihan puhtaasti ihmisoikeuksiin muun muassa journalistien vapaaseen toimintakulttuuriin ja niin edelleen

minä voin heittää tästä lukuisan joukon maita joita minä toivoisin teidän arvioivan vaikkapa guatemalan vaikkapa sudanin pohjois korean maita riittää jos haluatte ihmisoikeustilannetta käytävän lävitse

jos minä ymmärsin ed

katajan puheenvuoron kun hän vertasi etyjin parlamentaarista yleiskokousta ja fortumin hallintoneuvostoa te puhuitte siitä että fortumissa tällä hallintoneuvostolla ei ole operatiivista vastuuta päätöksistä vaan fortumin hallitus päätökset tekee ja silloin on luontevampaa että kutsutaan neuvottelukunnaksi sitä elintä joka on siinä sivussa

laukkanen täällä sanoi luetellessaan etyjin tehtäviä tae sopimuksista jäätyneisiin konflikteihin on myöskin tässä suhteessa aivan kuten ed

sillä on myöskin operatiivista roolia koskien jopa jäätyneitä konflikteja jossa erityisedustajat monesti ovat yhteistyössä kenttätasolla hallitusten välisen siiven kanssa

vaalitarkkailun puolella etyjin parlamentaarinen yleiskokous nimenomaan nimeää myöskin tämän special coordinatorin joka vastaa tästä lyhytaikaisesta vaalitarkkailusta tuo sen myöskin ulos

arvoisa puhemies

minusta on arvokasta että hallitus on tuonut tämän metropolipolitiikkaa koskevan selonteon tänne eduskuntaan ja myöskin kuten jo vastauspuheenvuorossani aikaisemmassa yhteydessä totesin minusta on arvokasta että ministeri vapaavuori on tarttunut tähän asiaan vakavasti ja me käymme keskustelua

pääministeri vanhanen varapääministeri katainen ovat todenneet että hallitus on toimintakykyinen

kansanedustuslaitoksen kriisistäkö tässä on kysymys

hallitus on toimintakykyinen

ja metropolialueilla ympäri maailman on erillinen hallintomalli jolla pyritään parhaalla mahdollisella tasolla tunnistamaan se että on yhteisiä aluetta koskevia asioita jotka vaativat erityisen päätöksentekonsa ja sitten on asioita jotka ovat lähellä ihmisiä jotka vaativat myöskin oman erityisen päätöksentekonsa

tämä on se syy minkä vuoksi tuossa peräänkuulutin nopeassa puheenvuorossani äsken sitä että missä tahansa läntisessä demokratiassa tällaisessa tilanteessa hallitus ilman muuta eroaisi ilman muuta eroaisi

miksi tähän ei myöskin tartuttaisi ja tunnistettaisi pääkaupunkiseudun helsingin seudun merkittävyys erillisenä alueena

ja kun tässä on nyt kysymys myöskin siitä että tässä on tavallaan poliittisen järjestelmän uskottavuudesta kysymys eikä vain hallituksen poliittisista virheistä tai epäonnistuneesta politiikasta niin tässä suhteessa minä näkisin henkilökohtaisesti että kaikkein järkevintä olisi putsata pöytä niin että me järjestämme täällä uusintavaalit ja sitten lähdemme uusin voimin liikkeelle

kun itse asun vantaalla ihan helsingin rajan pinnassa ja kun täällä keskusteltiin pornaisista hetki sitten ja on näitä yksittäisiä esimerkkejä niin voinhan minä kertoa elävästä elämästä mitä se tarkoittaa tänä päivänä kun yhtenäisellä työssäkäyntiasuinalueella olevat ihmiset ovat keinotekoisesti kuntarajoin erotettu toisistaan

minä kysyn myöskin ministeri kataiselta siitä kun hän on yhden ministerin jo erottanut hallituksesta nimenomaan uskottavuusongelman vuoksi ja tämä uskottavuusongelma oli luonteeltaan kuten me kaikki hyvin tiedämme tirkistelykulttuuriin liittyvä yksityisasia täydellisesti yksityisasia mutta vaikutti ministerin uskottavuuteen niin paljon että hänet haluttiin erottaa

länsimäen kaupunginosassa missä asun itse on terveyskeskus vantaan parhaiten toimiva terveyskeskus siten että se on aivan rajan pinnassa ja siinä on mellunmäki toisella puolella

tässä on pitkää keskustelua käyty ay liikkeen rahoituksesta

siinä on vain raja välissä kun toisella puolella on mellunmäki kontula ja vesala ja toisella puolella on länsimäki ja rajakylän alue

siellä ei yksikään ay johtaja tai se taho joka rahoituspäätöksiä tekee esimerkiksi tukiessaan antaessaan vaalirahoitusta hyödy siitä henkilökohtaisesti vaan intressi on yhteinen kollektiivinen

kun yritys antaa rahoitusta jos se antaa selkeästi vaalirahoitusta niin totta maar siinä on mahdollista että siinä on suora yksityistaloudellinen intressi

meillä ei ole muita julkisia kulkuneuvoja mutta hyvin usein ihmiset ottavat bussin joka lähtee sieltä metroasemalta kiertää länsimäkeen ja jatkaa siitä tikkurilaan

ja tiedän oman poikani joka on ottanut sen bussin ja mennyt bussilla pari pysäkinväliä tullakseen kotiin ja siinä on sitten lipuntarkastaja matkanvarrella todennut että teillähän ei olekaan seutulippua metrolipulla ette pääse tästä eteenpäin ja uhkaa sakolla mutta hän saa jatkaa matkaansa kolme pysäkkiä eteenpäin kun bussi tulee uudestaan jakomäkeen eli helsingin puolelle

peruste kimmo kiljunen saapui mies ministeri stubb luetteli nato jäsenmaita ja vertaili niitä myöskin unionin jäseniin ja totesi että monet jotka suhtautuvat myönteisesti suomen nato jäsenyyteen suhtautuvat karsaasti siihen että siellä on merkittävänä toimijana paha amerikka käytän tätä termiä

eli hän joutui ostamaan seutulipun tullakseen sen kaksi pysäkinväliä metroasemalta länsimäen puolelle mutta jos hän jatkaa sillä bussilla eteenpäin hän voi käyttää sitä alkuperäistä metrolippuaan koska se bussi kiepauttaa jakomäkeen pari pysäkinväliä ja jatkaa sitten taas vantaalle

ne ovat keskeisimpiä oikeuksia joiden puolesta tehdään työtä ja siinä mielessä olen avoimesti ollut ammattiyhdistysliikkeiden asiaa ajamassa kollektiivista palkansaajien intressiä ajamassa siltä osin kuin lainsäätäjä voi siten toimia

tätä on käytäntö asukkaiden kannalta metropolialueella missä me asumme yhteisellä alueella mutta kuntarajat rikkovat ja tekevät elämän ihmisten kannalta epämielekkääksi

nyt oli kysymys siitä jonka ministeri kataiselle esitin että kun sampo on rahoittanut kokoomusta sekin on muuten laillista sekin on sinänsä laillista se mikä tässä on ongelma on se että kokoomus ei kerro sitä ulos keskusta ei kerro sitä ulos mitkä ovat nämä yksityiset tahot jotka ovat rahoittaneet työnantajatahot jotka rahoittavat

näistä asioista me puhumme täällä kun me puhumme siitä että hallintoa täytyy saattaa sillä tavalla vastaamaan asukkaiden tarpeita että joukkoliikenne ympäristöpolitiikka energiapolitiikka asuntopolitiikka josta täällä on puhuttu hoidetaan yhteisesti yhteisellä päätöksentekotasolla

on olemassa nato jäsenmaita yhdysvallat turkki joissa on kuolemanrangaistus käytössä ja tässä suhteessa voidaan kysyä heti onko tämä yhteistä arvopohjaa

se että me hoidamme päätöksenteon yhteisesti edellyttää että edustuksellisessa demokratiassa on myöskin olemassa edustuksellinen elin joka vastaa siitä päätöksenteosta

ja se on meillä jonkin tyyppinen valtuusto jonkin tyyppinen mieluiten vaaleilla valittava valtuusto ja tätä kautta keskitetään ne asiat jotka ovat seudullisesti yhteisiä seudulliselle päätöksenteolle on se sitten pääkaupunkiseudun neljä kuntaa tai laajempi alue siitä voidaan totta kai sopia ja miettiä se huolella ja sitten sen alla on itsenäisempiä kuntia ja silloinhan voidaan käyttää mielikuvitusta niin kuin aluemaantieteilijät tampereella tai helsingissä tai muualla ovat rohkeasti voineet pohtia kuinka järkevät kunnat voisivat toimia tällä alueella

arvoisa puhemies

se tässä salikeskustelussa on ainakin selvästi tullut esille että sosialidemokraateilla on eri linja kuin hallituksella sekä eri linja joka koskee työllisyyspolitiikkaa että eri linja myöskin joka koskee verotusta

verotuksen osalla epäilemättä meilläkin on valmiutta tutkia vaihtoehtoa jossa nimenomaan työn verotusta lievennetään mutta silloin lähtökohtana on veropohjan laajentaminen ja kun veropohjan laajentamisesta aletaan puhua niin teillä heti nousevat karvat pystyyn

tällä hetkellä nimenomaan ilmastonmuutos on se ykkössyy arvioida tätä ydinvoimaratkaisua

harkimon puheenvuoro täällä hetki sitten että jos ylipäätään lähdetään pohtimaan sitä että arvopaperikauppaa lähdettäisiin verottamaan niin sen seurauksena pääomat ikään kuin siirtyisivät muihin maihin

kun kaikki asuvat yhtenäisellä alueella myöskin käyvät töissä suurin piirtein samalla alueella suurin osa niin luonnollisesti verotuksen täytyy olla sama

ensinnäkin ministeri kertoisitteko vielä kertaalleen ydinvoimaratkaisun kokonaisvaikutuksen fossiilisten polttoaineiden säästön kautta

se ei voi toimia sellaisella kikkailulla kuin se tänä päivänä toimii että kauniaisissa joka on poikkeuksellinen pieni kukkanen missä suomen varakkaimmat ihmiset asuvat veroäyri on kaikkein alhaisin ja meillä vantaalla missä jos puhumme pääkaupunkiseudusta on keskimääräiseltä tulotasoltaan kaikkein köyhimmät ihmiset on veroprosentti korkein

näillä lohkoilla arvopaperikaupan verottamisessa ylipäätään rahan kaupan verottaminenhan on asialistoilla tällä hetkellä maailmanlaajuisesti

kertoisitteko minkä vuoksi euroopassa tällä hetkellä rakennetaan kapasiteetiltaan enemmän tuulivoimaa kuin ydinvoimaa jos kyse on nimenomaan näiden fossiilisten polttoaineiden vähentämisestä

arvoisa puhemies

asuntoministeri vapaavuori minusta aivan oikein muotoili asian siten että se jos mikä on tässä hallituksen aloitteellisuudessa ollut tärkeätä joka on johtanut myöskin tähän hallintovaliokunnan mietintöön ja johon me kaikki voimme yhtyä että me tunnistamme ainoan suurkaupunkialueen metropolialueen olemassaolon ja sen että sillä on erityistarpeensa verrattuna maan muihin osiin myöskin mikä tarkoittaa hallintoa

esimerkiksi helsingin metro joka on myöskin länsimäessä asuvien vantaalaisten käytössä on meidän owain on joku kun uutisvälineenä ja keskusta ainoa joukkokuljetusvälineemme metropolialueen keskustaan

jos metroasemalta haluaa sitten siirtyä länsimäkeen niin monet ottavat bussin joka lähtee mellunmäen metroasemalta pohjoiseen ja kiertää sittemmin tikkurilaan

voi tulla tarkastaja tai bussinkuljettaja sanoo että te ette saa jäädä pois länsimäessä parin pysäkin päässä mutta jos te jatkatte kolme pysäkinväliä eteenpäin bussi tulee jakomäkeen eli helsingin puolelle taas välillä ja jatkaa sieltä hakunilaan ja tikkurilaan ja sinne te pääsette sillä metrolipulla

ja monta kertaa poikani on sen tehnyt että on mennyt sitten kolme pysäkkiä eteenpäin ja kävellyt sieltä kotiin kun ei saa nousta bussista pois jos on käyttänyt metrolippua

tämähän on tietenkin käsittämätön järjestelmä että meillä edelleen kuntarajat lohkovat alueita joukkoliikenteen käyttäjien kannalta ongelmallisesti ja tästähän tietenkin on päästävä eroon

yksi ainoa lippu se on järkevä seudullinen ote asioihin

yhtenäinen tiivis asuinalue mellunmäki länsimäki vesala vielä sivummassa kontulakin ja me emme voi käyttää yhteistä palvelurakennetta luontevalla tavalla kun kuntaraja on siinä välissä

näin ei ole enää

eihän tässä ole mitään järkeä että me puhumme ikään kuin kuntalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta tällä alueella ja me näemme että meillä on regressiivinen tuloverojärjestelmä regressiivinen kuntavero pääkaupunkiseudulla

me emme enää ole merkittävä toimija tällä lohkolla